arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

järjestely jossa oma asunto myydään ylihinnoiteltuna eläkeyhtiölle vuokrataan sitten finnairille ja tämän jälkeen myyjä jää vielä itse asuntoon asumaan vaatii keksijältään jo kohtuullista luovuutta

lakiesityksessä puututaan myöskin te eli työ ja elinkeinotoimikuntien rooliin ei oikeastaan tehtäviin vaan rooliin ja toimintatapaan eli lakiesitys lähtee siitä että toimikunnat muodostetaan neuvottelukunniksi

ympäristövaliokunnassa on näitä luparuuhkia käsitelty valitettavan usein

arvoisa puhemies

vaikka kauppa onkin sujunut lain puitteissa ja kuulemma jopa hyvien hallintotapojen mukaisesti tällaiset järjestelyt syövät hallinnon ja lopulta meidän kansanedustajienkin uskottavuutta pala palalta

tänään on lisäksi ympäristönsuojelulain ja maa aineslain muutos joka tähtää ihan samaan asiaan eli lupakäytänteiden yksinkertaista miseen

pyysin puheenvuoron sen takia että tämä ruuhkamaksuasia unohtui äskeisestä puheenvuorosta

ensinnäkin totean että tälle laille oli ilmeinen tarve ja on ilmeinen tarve uudistaa se ja kuten ministeri totesi se on erittäin merkittävä uudistus

tämä soppa ei todellakaan maistu meistä kenellekään hyvältä

työ ja elinkeinoministeriö on tehnyt kaksi kyselyä siitä ja sen lisäksi tulevat tietenkin muun muassa allekirjoittaneen omakohtaiset kokemukset siitä millä tavalla nämä toimikunnat toimivat ja sanalla sanoen

tilannetta ei yhtään helpota se että finnairin työntekijäpuoli on jatkuvien irtisanomispaineiden alla halpalentoyhtiöiden paineessa ja myöskin yrityksen tappiollisen tuloksen takia

minun saamieni tietojen mukaan tukholmassa kokeillut ruuhkamaksut toimivat koeaikana mutta sen jälkeen eivät ne tyhjentäneet sitä tukholman keskustaa vaan se kokeilu sitten kaiken kaikkiaan on enemmän tai vähemmän epäonnistunut

en usko että tämä on mikään maailmanloppu tälle asialle sillä tälläkin prosentilla ja nimenomaan tällä prosentilla se niin sanottu ajojärjestys säilyy eli ensin on hake turve ja vihonviimeisenä se synkänmusta kivihiili jota vastaan varmaan kaikki meistä haluavat taistella

kysynkin arvoisa ministeri hautala

aiotteko puuttua ja jos niin millä tavalla näihin finnairin toimitusjohtajan asuntojärjestelyihin jotka mielestäni on tehty lähinnä oman edun tavoittelemiseksi ja yhtiön ja yhteiskunnan kustannuksella

ne ratkaisut sitten mahdollisesti joskus tehdään jos niitä joudutaan tekemään mutta meillä nämä liikennemäärät kuitenkin ovat sen verran pieniä että kun tuolla kouvolassa puhuttiin siitä että siellä on neljän ruuhka niin se tarkoittaa suurin piirtein eli oau

nyt tätä neuvottelukuntajärjestelmää lakiesityksen mukaan esitetään muutettavaksi niin että siellä ei muun muassa enää työ ja elinkeinotoimiston johtaja olisi se puheenjohtaja vaan tämä puheenjohtajuus kiertäisi tässä uudessa mallissa vuosittain eri toimijoiden välillä

se on totta että sitä kuitupuuta menee sinne hakkeeksi ja sehän johtuu siitä että se on ominaispainoltaan isompaa siinä on vähemmän kuorta suhteessa siihen puuhun ja energiateollisuus näin ollen sitä myöskin haluaa mutta eihän sen käyttö tästäkään eteenpäin ole poissuljettua se tuki vain on sitten vähän pienempi kuin tähän asti

tietenkin myöskin uusinta tekniikkaa käyttämällä ne toimijat jotka sitä turvetta sieltä nostavat lähinnä vapo on kyseessä voivat turvetuotannon vesistövaikutuksia erinomaisen paljon vähentää

arojoki tacis tuki neljää autoa

siellä ovat työnantajat työntekijät erilaiset järjestöt matkassa mukana ja koska he katsovat tehtävälistan mukaan niitä alueellisia työmarkkinoita tekevät esityksiä siitä miten työllisyyttä voidaan edistää niin kyllä minä toivoisin että näille toimikunnille tätä kautta nyt syntyisi ihan uusi draivi ja ne pääsisivät kunnolla toimimaan ja myöskin sitten sitä kautta tulisi niitä kipeästi kaivattuja neuvoja ohjeita ja opastusta siihen millä tavalla työpaikkoja pystytään synnyttämään

kyllä minun mielestäni on äärimmäisen tärkeä asia vaikka suoraan tällä lailla sitä ei voidakaan tehdä turvata myöskin niille tuleville selluinvestoinneille joita päätöksiä onneksi on tehty ja mahdollisesti vielä lisää tehdään puun saanti jotta sitä voidaan jatkojalostaa eteenpäin koska kyllähän se meidän siis suomen menestys on se että me pystymme tekemään jatkojalostetumpia tuotteita kuin tähän asti emmekä pelkästään hakkeeksi niin kuin tässä tapauksessa tämä on vähän korni vertaus mutta siitä huolimatta

toisena vastapainona tietenkin on se että hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin vähintäänkin kohtuulliset siis tarkoitan suuret

arvoisa puhemies

täällä on muutamaan kertaan nostettu esille ulkolaisten yritysten tänne suomeen tulo ja edustaja alatalo tuossa sanoi minun mielestäni semmoisen taikasanan eli kabotaasiliikenne

metsiä pitää hoitaa jotta niiden omaisuusarvo omistajille kasvaa

eli luvituksen sujuvoittamisen tulee olla tavoitteena kaikessa energiatuotantoon liittyvässä toiminnassa myöskin pientuotannossa vesivoimassa ja turpeessa

tällä hetkellä kun itse mielellään liikun metsässä ja katson sitä niin siellä on muun muassa isonjaon aikaisia pieniä pirstaleisia alueita joita ei ole hoidettu yhtään

varmaan tämä alempi sähköverokanta kannustaa monia suomessa jo nyt toimivia ja sitten mahdollisesti tänne tuloa harkitsevia yrityksiä perustamaan näitä konesaleja suomeen

tämä yleishyödyllisyys siis on tämän esityksen kantava voima ja hyvä niin

se on ihan oikeasti niin että se on tällä hetkellä todella iso ongelma mutta jos muistan oikein niin tässä muutama hetki sitten myöskin liikenneministeri kyllönen oli lisäämässä tämän kabotaasiliikenteen valvontaa ja sitä kautta toivottavasti sitä saadaan kuriin

kyllä itselläni yksi lähtökohta tähän puheeseen kaiken kaikkiaan on se että turpeen käytön korvaaminen kivihiilellä on pysäytettävä eli ennemmin kotimaista turvetta kuin että uralin takaa kivihiiltä tänne kuskataan

käytännössä ne eivät tule hoitamattomina koskaan tuottamaan yhtään mitään yhteiskunnalle sen puuhuollon osalta jonka satonen äsken nosti tuossa esille ja joka on myöskin tärkeä asia

semmoiseen toimintaympäristöön jossa nämä kokonaisedellytykset konesalitoiminnan harjoittamiselle ovat erinomaisen hyvät

valiokuntahan omassa käsittelyssään ja kuulemisissaan myöskin oli vähän semmoisella epäilevän tuomaan kannalla ja sen takia näitä lausumia myöskin tänne kirjasi eli niitä on kolme kappaletta

tämähän liittyy siihen että ict sektori on suomessa voimakkaassa rakennemuutoksessa ja hallitus myös tällä keinolla yrittää vahvistaa sitä toimialaa ja sen työllistämismahdollisuuksia monin tavoin

siellä on todella isoja ongelmia

turve on lisäksi huoltovarmuuden kannalta tärkeä polttoaine ja huoltovarmuuden kannalta on kannatettavaa että uusien tuotantoalojen luvitus toimisi tulevaisuudessa mahdollisimman mutkattomasti kuitenkin tietenkin niin että vaikutukset lähiympäristöön ja ympäristöön yleensä otetaan tarkasti huomioon

pidän tätä erinomaisen hyvänä asiana koska se toimintahan on todella pienimuotoista ja kyllähän esimerkiksi tässä päiväkodin ryhmien varainkeruussa johonkin tiettyyn tarkoitukseen ne vanhemmat tietenkin toimivat aikamoisena poliisina ihan oikeasti hyvä on näin

kysynkin arvoisalta ministeriltä kun sitä neuvontaa ja opastusta tarvitaan ja meillä on metsälaki sekä metsänhoitoyhdistyslaki pieni hetki sitten uudistettu että onko tällä hetkellä näkyvissä se että näistä instansseista jonkun toimesta sitä opastusta näille sanotaan nyt kaupunkilaismetsänomistajille sitten pystytään myöskin tarpeeksi antamaan

arvoisa puhemies

sen takia valiokunta ykköslausumanaan edellyttää että valtioneuvosto seuraa tämän sääntelyn vaikutuksia polttoaineiden ajojärjestykseen josta äsken mainitsin ja ryhtyy tarvittaviin toimiin mikäli tämä kivihiilen käyttö lisääntyy tai muutokset uhkaavat muutoin vaarantaa uusiutuvan energian käytölle asetetut tavoitteet jotka ovat tärkeitä tavoitteita ja joihin pitää myöskin päästä

tosin edustaja pekkarinen samalla tavalla korosti sitä hieman eri näkökulmasta ehkä vähän oppositionäkökulmasta mutta viis siitä se on tärkeä asia ja tarvitsee kansallisia toimia jotta nämä pienet ja keskisuuret yritykset jonne ne työpaikat tulevaisuudessa ja nyt jo tulevat syntymään pystyvät toimimaan kansainvälisillä markkinoilla

ihan muutamia huomioita siitä että millä tavalla vappuyö vaposta joka täällä on päätoimija turvealalla

eli kaiken kaikkiaan tämä lakiesitys toteutuessaan veronalennus luo myöskin uutta uusia työpaikkoja sille rakennuksen aikaiselle vaiheelle ja jonkun verran uusia työpaikkoja myös jatkossa sinne konesalien sisälle

tällä hetkellä nykytila lainsäädännössä on se että tässä rahankeräyslaissa rajataan kokonaan lain soveltamisen ja sitten luvanvaraisuuden ulkopuolelle naapuriapu tavarakeräykset testamenttilahjoituspyynnöt hyväntekeväisyyshuutokaupat tukikonsertit ja tilaisuudet yksityishenkilöitten merkkipäivä ja muistamispyynnöt sekä rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan julkisen uskonnonharjoituksen yhteydessä suoritettava välttämätön kolehdin keräys

toinen lausuma edellyttää että valtioneuvosto seuraa esityksestä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa jota edellisessäkin puheenvuorossa tässä on tullut esille

siis suomeksi sanottuna vähät välitettiin ympäristöstä ja siitä että turvesoilta kulkeutui humusta vesistöihin

nythän vapo on ottanut ihan toisenlaisen asennon monta vuotta sitten jo tutkivat kaikki omat suonsa millä tavalla siellä ympäristöasiat on otettu huomioon ja käyttävät uusinta tekniikkaa silloin kun se vähänkin on mahdollista taloudellisesti käyttöön ottaa

totta kai sitä tulee se on tunnustettava hieman lisää mutta ei suurta

ministerille kysymyksenä toivottavasti vastauksen saan

onko tässä uudessa laissa edelleenkäsin nämä äsken luettelemani asiat rajattu lain soveltamisen ja sitten luvanvaraisuuden ulkopuolelle

kolmas lausuma koskee sitä että eduskunta edellyttää että valtioneuvosto seuraa uuden tukijärjestelmän vaikutuksia puumarkkinoihin ja ryhtyy tarvittaviin toimiin mikäli kilpailu markkinoilla uhkaa vääristyä

tällaista toimintaa tämä tarvitsee jotta me niitä uusia työpaikkoja tänne saamme ja suomi sitten paria varjakassa kuvan

arvoisa puhemies

yleiskeskustelu on päättynyt mutta yritä yksityiskohtaisen käsitteen alla eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan

ymmärrykseni mukaan tämä lakiesitys turpeen osalta ei koske jo luvituksessa olevia siis niitä joihin lupia on haettu ja minun mielestäni se on erinomaisen hyvä asia

minulle tämä lakiesitys poronhoitajien sijaisavusta on mitä suurimmassa määrin työssäjaksamisasia ja myöskin työllisyysasia ja se on jo pelkästään näitten kahden asian kautta mitä kannatettavin

tämä ehdotettu sääntely niputtaa yhteen kaksi rahastoa toimintapääoman ja tasoitusmäärän yhdeksi puskuriksi joka toimi on ihan oikein niin että nämä eläkeyhtiöt pystyvät ottamaan sitä riskiä ja saavat myöskin sitä tuottoa

arvoisa puhemies

kyllä tällä turvataan sekä energiateollisuudelle että sitten sen jatkojalostajille sellutehtaille ja paperitehtaille myöskin se puu jota suomessa tarvitaan

arvoisa puhemies

on se minulle myös osa sitä että suomi pysyy mahdollisimman laajalti asuttuna ja elettynä

edustajat lintilä ja kivelä tässä kauhistelivat sitä että kun synnytetään tuhansia tuhansia työpaikkoja niin hinta on kova

sopimuksen mukaan kiinalaisen matkustamohenkilöstön irtisanomisperusteena tai työsuhteen purkamisperusteena voi toimia työntekijän raskaus seksuaalinen suuntautuminen osallistuminen työtaisteluun tai työntekijän avioliitto ulkomaalaisen kanssa

etelän miehelle tämä asia on vielä kaiken lisäksi myöskin tällainen matkailullinen asia sillä mielellään tuolla pohjoisessa retkeilen ja kun siellä tokkia näkee niin se on myöskin tae siitä että täällä eletään ja voidaan hyvin

tällä hetkellähän niin kuin täällä on todettu tuotto ei ole kovin kaksista ollut ja on ollut myöskin miinusmerkkisiä hetkiä ja vuosia

kyllähän se kertoo selkeätä kieltä siitä että urapolut ja oppilaanohjaus eivät ole kunnossa ja siihen tietenkin me kaikki toivomme korjausta koska suomen tulevaisuus on nimittäin siellä kouluissa ja sieltä tulevat ne tulevat ammattilaiset jotka sitten meitä korvaavat kun eläkkeelle siirrymme

arvoisa puhemies

valitettavasti taitaa olla niin että tällä hetkellä on valmisteilla yksi tai kaksi maakuntakaavaa joissa näitä turveasioita otetaan huomioon

taidan olla ensimmäinen joka suoraan sanoo että minun mielestäni tämä on erittäin kannatettava esitys hallitukselta kaiken kaikkiaan eli järeätä puuta ei missään nimessä hakkeeksi ja on turvattava tämän puuraaka aineen saanti teollisuudelle

sekin asia on vähän pitkässä kuusessa

vielä viittaus tähän työllisyysasiaan eli poronkäristykseen ja muihin porotuotteisiin jotka jatkojalosteitten muodossa tuovat elämää ja työtä ja toimeentuloa tuonne poronhoitoalueelle

kyllähän tämän perimmäinen tarkoitus on se että nämä toimijat pystyvät toimimaan kunnolla sekä se että tällä uudella järjestelyllä päästään sitten ehkäisemään myöskin eläkevakuutusmaksujen nousua jnp

mutta edustaja tiilikaiselle haluan huomauttaa kyllä siitä kun hän ensimmäisessä puheenvuorossaan aliarvioi suomalaisia suuryrityksiä ja niitten työllistävyyttä

aina kannattaa muistaa se että nykyiset työntekijät ovat tulevia eläkeläisiä jnp

ihan muutama sana täällä vihjatuista leikkauksista

arvoisa puhemies

tiilikaisen jos kenen pitäisi tämä tietää koska hän asuu ruokolahdella ja siinä on muun muassa stora enson kaksi suurta tehdasta vieressä

ei niitä varmasti ihan niin kuin hatusta ole vedetty

aloitin siitä että tämä lakiesitys on vähintäänkin kohtuullinen ja turvetuotanto ja ympäristönäkökohdat ovat sovitettavissa yhteen jos sitä yhteistä tahtoa löytyy ja toivon että sitä löytyy

me olemme kiinnittäneet huomiota siihen että hallituksen esitys sisältää suhteellisen vähän esitystä tukevaa tilastotietoa ja sitä tietenkin olisi kaivannut sinne lisää ehkä kattavampaa taloudelliset vaikutukset myös lukuina esille tuovaa esitystä

myöskin tietenkin valiokuntakäsittelyssä toivon että tähän yhteen sinällään yksityiskohtaan tässä asiassa päästään vielä kunnolla pureutumaan ja katsomaan ja luomaan sellainen malli joka on kaikille toimijoille hyvä

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää talousvaliokunnan esittämää kritiikkiä tässä kohden ihan oikeutettuna

arvoisa puhemies

oppositio selkeästi yrittää nyt tehdä kaikesta tästä esillä olevasta veroratkaisusta semmoisen epäilyttävän sarvipään josta ei mitään hyvää löydy

minä uskon että tämä telan laskuperustejaosto jossa tätä palauttamista kolmikantaisesti valmistellaan on kyllä ihan riittävän ammattitaitoinen ja myöskin osaava toimielin

autuaasti unohdetaan ihan oikeasti siellä monta kertaa muun muassa edustaja viitasen esiin tuomat asiat jotka siellä ovat niitä äärimmäisen hyviä juttuja

itse haluan nostaa selkeästi vielä yhden erinomaisen asian joka sinne sisältyy eli työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamisen puolison osalta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

totta on että pienet yrityksethän tästä yliperinnästä ovat kärsineet kaiken kaikkiaan ja kyllä myöskin henkilökohtaisesti toivon että mahdollisimman nopeasti päästäisiin selontekoon siitä millä tavalla nämä sitten palautetaan takaisin koska nehän ovat yritysten rahoja eihän siitä mihinkään pääse ja sen ratkaisun sopii sitten myöskin olla oikeudenmukainen

kun suomesta tämän selonteon mukaan luodaan johtava laajakaistamaa mikä on ainut oikea tavoite ja se tavoite tulee olemaan kyllä kova mutta hyvä ja niin pitää tietenkin tehdä samaan aikaan tämä tekniikka menee huimaa vauhtia eteenpäin

arvoisa puhemies

täällä on tullut muutamaan kertaan se esille mutta haluan vielä erikseen nostaa sen että niitä muitakin päihteitä on kuin alkoholi

arvoisa ministeri mitä omistajaohjauksesta vastaavana olette tehnyt ja millaisiin toimiin ministeri aikoo ryhtyä näiden epäkohtien selvittämiseksi eli onko niitä muissakin maissa finnairin osalta sekä muissa kansainvälisesti toimivissa valtio omisteisissa yhtiöissä ja siellä mahdollisesti piilossa olevien sopimuksien paljastamiseksi

arvoisa puhemies

tekniikka kehittyy huimaa vauhtia koko ajan

mutta siitä eteenpäin ja siitä alaspäin siellähän ei yksinkertaisesti ole varaa käytännössä monella monella suomalaisella palkansaajalla edes nollakorotuksiin koska kaikki palkka menee elämiseen sillä ei tulla toimeen

tietenkin voisin kuvitella että kansalaisjärjestöt ovat tässä oiva apu tämän iäkkäämmän ja miksei tällaisen vähän nuoremmankin väestön koulutuksessa

kun on mopokortti olemassa mikä on tosi hyvä ja tärkeä asia niin kyllähän myöskin täällä venepuolella sitten mikä se raja on onko se aluksen pituus moottoritehot mikä tahansa näitä tämän tapaisia asioita sopii myöskin tulevaisuudessa miettiä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

haluan muistuttaa kollegoita kansanedustajia siitä että sitä raportointia ja valvontaa on myöskin nyt tällä hetkellä olemassa

totta kai

tähän tulee yksi pykälä lisää

minä en usko että siitä tulee mikään ylikäymätön asia ja jos muistan oikein ja muistan puhun kuin vanha nyrkkeilijä että muistan kuin muistankin niin tämä tarkkailu tulee olemaan satunnaistarkkailua siellä ei tarvitse eikä varmaan tule juoksemaan siellä metsissä jatkuvasti tarkastajia

sen lisäksi tervetullutta puhetta jota valitettavasti vielä ei ole päästy toteuttamaan on valtiovarainministerin esille nostama kansallisen kasvustrategian luominen kolmikantaisesti

siinä varmasti tulee osittain myöskin vastauksia siihen millä tavalla suomen vienti saadaan sille tasolle jolla sen kuuluu olla